ajatelkaapa episori taaksepäin

on paljo firmoja jokka on menny konkurssiin jopa tämän istuntojakson aikana ja jokka on jotaki tukenu

siellä käy tuuleentumassa eläkelääsiä ympäri suomen

eli kyllä maallakin osatahan

täällä keskustellahan tästä uuristuksesta joka on torella hyvä asia ja mun mielestä ku sinne laitetahan vaan yksinkertaasesti selevät pelisäännöt kuinka tästä eretähän ei se oo yhtään sen kummempaa mutta sitte ku ruvetahan kuulkaa kikkaalemahan ja jokku lukoo lakia olovanansa sillä lailla tulkittoo sen omahan läjähänsä joku juristi antaa viel neuvoja jotta tämä ei koske mitään jos mennähän oikeuteen

tämä tuli puolipaatoksella mutta tämä tuli sen takia ku puoliunettomia öitä on vietetty sen takia ku olovanansa on pelattu oikeen mutta sitte ku on syyllistetty sellaasekki samahan niin sanottuhun kakkaläjähän me oltais rikollisia

mutta se on hyvä että tämä episori käyrähän ja toivottavasti ny ku tämä vaalikeskustelu huomenna saa päätöksensä kaikki tyyrymme siihen

lähetähän puhtaalta pöyrältä ei voira tonkia enää liian paljo taaksepäin näitä asioita nimittäin tämä on loputon suo ja media onneksi nyt ei oo paikalla päivällä oli mä katoin että täällä lintubongarit on asialla ku täällä oli kaksisataa kansanedustajaa

tästä voi tulla henkisiä traumoja

on ihimisarvosta ja tulevaisuudesta kysymys

lähinnä tarkoitan surkuhupaisilla piirteillä sitä että kun tämä jatkuu ja jatkuu ja sitä vatkatahan ja vatkatahan niin aina löytyy jotain uusia luurankoja

hyvä että niitä löytyy mutta kyllä kuulkaa työrauhan pikkuhiljaa tähän taloon pitää laskeutua nyt ollahan ja eletähän sellaasia aikoja

arvoisa puhemies

tämä liikunnan ja urheilun saama panostus on merkittävä ja se on hienoa että siinä on eri kohteita

erityisesti mua ilahruttaa lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen nimittään meirän nuoriso on kuitenkin tärkeätä saara liikkeelle

samoon tämä koskettaa myös seuroja sen suhteen jotka tarvittoo rahaa

tässä on puolittaista korvamerkittyä rahaa kuntien kautta seuroolle ja kaikki me halutahan nähärä maailmassa puhurasta urheilua

täs on myös dopingkehittämiseen tutkimukseen eli konnien kiinni saattamisehen kiinnitetty huomiota

lopuksi haluaisin sanoa kun tääl on sivistysvaliokunnan puheenjohtaja paikalla että voi kuulkaa kun me saataas vielä koululiikuntaan yksi tunti lisää

en ole itte tämän lakialotteen allekirjoittaja mutta voin tukia kyllä kollegoja jokka siin on mukana

kävin pohjanmaalla yhres tärkiäs tilaisuures

toisin sanoen kaikki meistä tietää että jos autolla varsinkin ammattiautolla joka on niin sanottua joukkoliikennettä sinänsä koska se viö eri asiakkaita paikasta toisehen ne pitää olla turvallisia ne pitää pelata pitää päästä ajallisesti paikasta toisehen aasta beehen ajallaan

vaikka tämän päivän autokki on jo erittäin ympäristöystävällisiä päästöjen suhteen aina vanhempi rotiska päästää enemmän höyryjä taivahalle ja ilmakehähän vaikka siinä olovanansa päästörajat oliskin kohrallansa jotenka näillä perusteilla vaikka mä oon yleensä näitä pinta alalisiä vastahan niin olkoon menneeksi eiköhän tässä pitäisi ottaa järki kätehen ja purottaa ammattiautoolijoilla ne on niille työkalu kahtehen vuotehen

mutta kierin suomea todella laajasti näiden vuosien aikana ku muorostu kansakunnalle sellainen erikoinen käsitys näistä haja asutusalueitten jätevesiasioista

se on muhinu ja siellä kyteny monia vuosia ja ennen kaikkea jos otetaan huomiohon se että annettiin kymmenen vuotta aikaa

meilloli koko viime kevät voidahan sanoa melkein tähän loppumetreille asti valiokunnassa tosi paljon asiantuntijoota niin siviili ku sotilaspuoleltakin ja saatihin siellä valiokunnassa kyllä erittäin kattava näkemys eri sektoreilta ja eri näkökulumista

nyt jos ajatellahan jotta tämä nykyinen hallitus on istunu rapiat kolme vuotta ja meidän arvoisa ministeri lehtomäki on ympäristöministeri ja mä väitän että ministerille on taottu tietoa tuolta kentältä huolestuneita kannanottoja hänen on pitänyt tietää tämä mistä on kysymys

se on pinta alaltaan iso maa ja meillähän on kuitenki naapurimaana itäpuolella venäjä jonka raja on tuollaanen rapia tuhannen kolomesataa kilometriä eli se on varsin pitkä matka

jos kolme vuotta olis kansakunnalle tiedotettu mist on kysymys mihinkä minkäkinmoisia laitteita tarttoo laittaa mihinkä ei tartte laittaa minkäänmoisia mä väitän että tämän päivän episoria täällä talos ei olisi ainakaan tässä muodossa käyty

sen aika sitten näyttää

mutta joka tapaukses siit on lähärettävä että meillä pitää joka tapaukses mennähän natohon tai ei olla uskottava puollustus ja tämähän tarkoottaa sitä että kannatan ja pirän jopa velvollisuutena että suomessa jatkossaki on yleinen asevelvollisuus

se on höpöhöpöhommaa sinänsä mutta minä sanoisin näin että nyt on kysymys siitä että meirän pitää antaa yhteneväistä neuvontaa läpi suomen kaikille

kuntien erustajien pitää tietää mihinnä mennähän niiren ei pidä ympäristöministerien ja ministeriöistä tulleitten ohjeitten peräs liikaa juosta ja nuoleskella niiren pitää käyttää selvää maalaisjärkeä ja eri kunnissa pitää olla yhteneväinen meininki

mikä tässä pahinta on on se että nyt kun kolome vuotta on saanut nämä jätevesilaitteitten myyjät huseerata tuolla hissun kissun ne on myynyt kansakunnalle siellä laitteita jokka on ny torettu että yks kahreksasta on vain toimiva ja niissä on kermaa oikein vaahron kera yllin kyllin eli ma haluaisin kysyä

mutta pitää muistaa että yleinen asevelvollisuus tarkoottaa myös sitä että ihminen tarvittoo sitä jotta se henkisesti pysyy kovassa latingissa että sen pitää olla hyväs fyysises kunnos jotta sillä myös henkinen kuntopuoli pelaa toisin sanoen se jo nuorten kasvatuksenkin kannalta on hirmu tärkiää

ne ihmiset jokka on lakia nourattavia on kuuliaisesti näitä laitteita ostanu vaikkei oo tarvinnukaan ja ne ei ole ollut toimivia ja siellä pohojanmaallakin muutamia naapuria on jokka ei oo laittanut

nimittään yleinen asevelvollisuus tarkoottaa että lähes kaikki nuorista miehistä käyvät armeijan ja se on samalla rautaanen vuosi eli siellä kasvetahan miehiksi vähän niin kuin erkaannuttahan kotua

lopuksi haluaasin kuitenki siteerata sellaasilla sanonnoilla mennä vähä ajassa taaksepäin

kaikki muistaa lähes satavuotiaaksi eläneen kaikkien suomalaasten kunnioottaman jalakaväenkenraali ehrnroothin jota vähintään kerran vuoressa ainakin itsenäisyyspäivillä saatihin kuunnella

tulen äänestämään kuitenkin hallituksen pystyssä pysymisen puolesta

mutta toivotahan jotta maalaisjärki voittaa ja ne jokka täällä kauan on istunu niin laskeutuisivat ruohonjuuritasolle

eli nämä jäläkipolvet nuoret miehet ja me vähän vanhemmakki muistakaamme aina nämä jalakaväenkenraali ehrnroothin sanat

vaikka lama aikaa taantuma aikaa eletähänkin tääl on viitattu siihen jotta rahaa pitääs löytyä inhimillisille sektoreille hivenen enemmän

totta kai ymmärretään se mutta se että me saarahan vapaasti hengittää omassa rakkaassa isänmaassa jonka meirän veteraanit jo eresmenneitä osa on meille lunastanu itsenäisyyden on kallis hinta ollu heiltä mutta se on ollut arvokas hinta jotenka sen suhteen tämä määrärahan kohotus pitää ja puoltaa paikkaansa

ku helsinki tupruttaa täällä kivihiilellä niin moni on peljänny sitä että rekkaliikenne pakottaa tuolla survomahan teitä

arvoisa puhemies

hyvin lyhyesti vain ed

hemmilälle se että näihän se tietysti asianlaita on ku hän tuos selittää mutta kyllä mä oon sitä mieltä jotta täs ny kuitenki on ruuti jo niin paljo kuivaa jotta tämä asia etenöö mutta ku annetahan konkreettiset neuvonnat ni vielä pystytähän jotakin jäljellä olevaa parantamahan

mutta ootte aivan oikeassa ne pienet lirit mitä ihmisiltä lähtöö nehän vain rikastuttaa luontoa jopa puhristaa sitä

mä haluaisin vain kysyä mikä on se vuosi ku rupiaa näkymähän jotta mä saan niille herroille ja rouville sanoa jotta se on se vuosi ku teilläki

haluaasin ed

heinoselta kysyä ku kolome kertaa on jo vai kaksi kertaa on räjähtäny ja kolomatta orotetahan onko aina vain sama rakentaja ollu ja onko se vielä vapaalla jalalla

mutta hallitukselle kiitos ja tietysti asuntoministerille siitä että kotitalousvähennys tosiaan puri

mutta sitten tähän kun asuntoministeri otti esille nämä tuulivoimalat tuulimyllyt

kyllä tuolla päin johnakin on jo hirmu närää että niitä voirahan rakentaa ku ei vaan meirän markille

toivottavasti maanomistaja pääsöö näiren puistojen hankkeitten esittelijöitten kans yhteisymmärrykseen että jos sellanen otollinen paikka löytyy niin siihen rakennetaan

totuushan on näin jotta ei tämä vitkuttelu tämän hallituksen syytä oo

mutta on se tärkiän hyvä asia että siitä puhutaan

se on meirän kaikkien rehellisten suomalaisten veronmaksajien hyöty että harmaa talous saarahan kurihin

arvoisa puhemies

nimittäin kyllähän totuus on niin että kyllähän tuolla maalla ne mummonmökit pitääs nyt kattoa ja jättää maalaihjärjellä pikkusen parempahan rauhahan

zyskowicz piti erinomaisen puheenvuoron

miksei me suomalaaset ku me ollahan rehtiä ihimisiä hyväksy sitä että meiltä otetahan kaikilta suomalaasiltaki rekisterihin sormenjäljet ja kaikilta jotka tänne tuloo

ne on siellä olemas ne pystytään sieltä selevittämähän jos sieltä löytyy sellaasia sormenjäläkiä ku halutahan löytää

jos tällä konstilla ihimiskunta pitää ittensä viriänä ja työkykyysenä ja ennen kaikkea että jaksaa paremmin

mutta mikä hätkähryttävintä

arvoisa puhemies

varmahan me ollahan täällä salissa niin oikealla ku vasemmalla samaa mieltä näistä kaikista asioosta että myös ne tietyt sektorit pitää saada samalla lailla valvonnan alle ja ne pitäisi pistää toteutukseen

täällä on paljon tämän neljän vuoden aikana keskusteltu harmaasta talouresta niin se alkaa ollahan nyt pikkuhiljaa raiteilla että seuraava hallitus ku kokoontuu niin varmasti ne asiat tuloo kuntohon mutta piretähän suomi tällaasena että kaikkien on hyvä olla täällä

jos sieltä löytyy sellaanen sormenjäläki joka on siinä niin sanotus rikoksenpaikalla ollu niin se pongatahan sieltä ja kattotahan onko johtotoimenpiteitä eteenpäin

arvoisa puhemies

ollilan puhetta herkällä korvalla ja täytyy sanoa että oikein syräntä lämmitti ku hän sano jotta se on tuloosta ja menoosta eli tasapainosta kysymys eikä mistää tulonsiirrosta toisesta toiseen vaan kaikkia pitää yrittää hoitaa tasapuolisesti

juhannuksen jälkeenhän täällä päätettiin että kaks ydinvoimalaa saa luvan ja siinä tietysti samalla päätettihin myös tästä uusiutuvasta energiasta paketista joka on monimuotoinen joka tulee varmahan maksamaan

toivottavasti pysytähän näissä lupauksissa mihinkä on sitouduttu joskin nyt on jo jouruttu hivenen tinkimään ainakin muuttamahan pieniä käsityksiä maakaasun suhteen

eli se vaikuttaa todennäköisesti tähän lopputuloksehen jonkun verran mutta toivotahan jotta ainakin metsästä saatava uusiutuva energia se vain lisääntyy

täs ei rajoiteta mitään ihmisoikeuksia ja perheidylliä mutta ehrottomasti oon sitä mieltä että passihin pitää tulla tunnistin että sormenjäljistä pystytähän tunnistamahan

siinä ei oo mitään pahaa

pitää muistaa se että nyt ku energiaa ruvetaan tuolta mettistä keräämähän siinä jourutahan runnomahan ja käyttämähän myös perusteitä

me varmahan tuolla maalla käsin jopa vaarimme kun ne muutenki rappeutuu ne räjähtää ympäri suomen käsiin kuka on se taho kuka sen sitten maksaa puljatahanko se sitten tavallaan mettän omistajien tai kunnan syliin

sieltä voi löytää yllättäviä rikoksia tulevaisuutta ajatellen jotenka ei oo mikään paha este jos sormenjäljet otetahan jo syntymässään meistä kaikista

mutta tämä uusiutuva energia metsästä niin se tuloo maksamahan mä varotan siitä jo etukätehen

eli olen metsien mies ja haluan paneutua siihen että tämä energiapuu mitä metsästä haetahan niin siitä saarahan niin mettän omistajat ku jokka tämän asian kans touhuaa kerääjät ja sitte siinä on iso työllistäjävaikutus maakuntihin pajoille työmiehille ja laitteitten kehittäjille

haluan lopuksi kiinnittää huomiota eilisehen

en päässy siihen debattikeskusteluhun mutta nyt ku hallitus on päässy yksimieliseksi siitä että ensi maaliskuussa tuloo niin sanottu takuueläke niin kiinnitti huomiota vain se kuinka vasemmistoliiton puheenjohtaja arhinmäki vähätteli sitä ku hänen olis pitäny nimenomaan kannustaa että on hieno asia

ma haluaisin kyl arhinmäeltä ja vasemmistoliitolta vastauksen siihen mihinkä ne näkemykset hänen mielipiteessään viittasi

eli luulis jotta urpilainen olis osannut tuon kertolaskun jakolaskun entisenä opettajana

kaikki tietää että jos nuoret ei pääse ajoissa töihin niin ne vieraantuu hyvin herkästi työnteosta

ja pieni anteeksi vain näpäytys urpilaiselle

hänellä varmahan ei tuu tahallisesti se tuli vahingossa ja sehän korjaantuu siinä mutta mä halusin vain pikkuisen huomauttaa

jaosto ja valiokunta on tehnyt todella hyvää työtä

mutta ensiksi täytyy ottaa kantaa tähän vilijelijöitten jaksamiseen joka on nyt viime päivinä tullu akuuttisesti taas esille ku on tehty sikatiloolle näitä niin sanottuja jos ei ny hyökkäyksiä mutta kuitenki kuvauksia jokk on valitettavia mitä sielt on näkyny ja mitä sielt on irti saatu

nimittäin kyllähän vilijelijöitten jaksaminen tänä päivänä on akuutti tilanne niin ku paljo jo kyselytunnilla tuli esille ja täällä monen kirvoittamana että siellä saattaa olla vanhojapoikia viiksekkäitä siellä voi olla alkoholiongelmallisia jnp

arvoisa puhemies

edustajat pentti ja varsinkin kaunisto ottivat esiin tämän elintarvikehuollon ja sen että maailma kaksinkertaistuu väkiluvultaan lähivuosina lähitulevaisuudessa ja kun ottaa huomioon länsimaisen ruokatottumuksen alkaa ruokaa syömähän myös se isompi massa niin sen takia elintarvikehuollon suhteen kotimainen ruokateollisuus maatalous on entistä arvokkaampaa

saatei näitä viljelijöitä on tosi paljo puhutahan tuhansissa jokka teköö hyvää työtä ja sitte muutama tälläänen saa tämän vilijelijöitten elinkeinon mustattua ja sitte niin ku täällä kyselytunnilla nähtihin jo provosoitua

lakanoja tuonne levitettihin ku joulun aika on ja kinkkuja myyrähän mutta mä luulen jotta kinkut menöö entistä paremmin vain kaupan ja kotimaiset